mutta silti ymmärrän niin että sekään paperi ei näitä tämän lain tiettyjä asioita poistaisi

kuten tuossa puheenvuorossani sanoin hallitus on sitoutunut siihen että suomalaisen metsäteollisuuden energian hinta saatavuus ja verotus ovat pysyvästi kilpailukykyisellä tasolla

enemmistö kuitenkin kansasta ja olettaisin että täällä eduskunnassakin on kannattanut sitä pitkäaikaista suomen linjaa että olemme sotilaallisesti liittoutumattomia

ja kuten edustajat rossi ja leppä tuossa aikaisemmin viittasivat puheenvuoroissaan niin tästä tullaan keskustelemaan piakkoin kuten ministeri pekkarinen eilen totesi

toivon että tätä vakavasti käsitellään koska näen että kun avoliitto on aikanaan syntynyt niin se on nimenomaan syntynyt tarpeesta

ja mitä sitten tapahtuu kun tämä laki tulee voimaan

on tosiaan turha sanoa ettei mitään ole tehty

mutta niin kuin puheessani sanoin tässä on erittäin tärkeää että kaikki osapuolet toimivat ei vain hallitus vaan niin yritykset kuin sitten alueetkin

mitä sitten niille ihmisille tapahtuu jotka haluavat elää siinä niin sanotussa vapaammassa liitossa ilman niitä oikeuksia ja velvollisuuksia

juuri tänään kuulin hyvää palautetta varkauden osalta siitä että varkaudessa on kaupungin puolelta tartuttu hyvin nyt toimeen tämän uhan edessä ja se on hieno juttu

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan lisäykset budjettiin sisältävät runsaasti keskustalaisia painotuksia

irtaimesta omaisuudesta jota tämä laki tulee koskemaan tulee tietysti todistelukysymyksiä mikä kuuluu kenellekin

tässä taloustilanteessa on tärkeää että määrärahoja kohdennetaan työllistäviin toimiin

useinhan kun käydään ostamassa vaikkapa se taulutelevisio niin toinen maksaa ja toinen jos osallistuu siihen voi vaikka käteisellä osallistua siihen

kiitoksen ansaitsevat panostukset nuoriin esimerkiksi työpajatoiminnan kautta

mutta yksi asia mikä tähän puun saatavuuteen liittyy on tietysti metsänomistajarakenteen muutos ja siihen liittyvä naisomistajien ja kaupunkilaismetsänomistajien osuuden lisääntyminen neuvonnan tarpeitten muutokset ja sitten yhtenä tämä tilojen pirstoutuminen

millä todistetaan että molemmat itse asiassa ovat osallisia siinä maksussa jos oikein kunnon riitatapaus tulee

tietenkin tässä tulee se kysymys tullaanko jatkossa sitten hetkellisesti eroamaan ennen kuin tämä tulisi koskemaan avopareja eli ennen sitä viittä vuotta

tänä päivänä myös avioliitossa osalla aviopareista on kohtuullisen erillinen talous siitä huolimatta että ovat halunneet mennä avioliittoon

sitten esimerkiksi kelan puolelta on oltu yh teydessä ja kyselty että mitenkähän monimutkaiseksi heidän työnsä menee esimerkiksi tämän myötä kun asetetaan näitä määritelmiä ja rajoja

nythän on joissakin tapauksissa ollut ongelmana se että tiettyjen tukien vuoksi ihminen ei oikeasti asukaan siellä avopuolison luona tai asuu oikeasti kenties mutta hänellä on poste restante osoite jotta hän ei virallisesti asuisi tämän avopuolisonsa luona jotta kummatkin pystyisivät tiettyjä tukia saamaan

minun täytyy henkilökohtaisesti ihmetellä että tästäkin salista moni lähti yhden kirjeen ja median perässä juoksemaan ja populismin tielle kun puhuttiin eri tärkeiden instituutioiden palkkioista

ei ole kyse siitä miten sauli tai markku tai kaj tulee toimeen palkkiollaan tai joku muu

ei ole kyse siitä ovatko he henkilökohtaisesti sen verran varakkaita että he voivat alentaa palkkioitaan

eli kaksi vähän ristiriitaista asiaa ja kela pelkää että heidän työnsä menee vielä monimutkaisemmaksi selvitellessä näitä asioita

on kyse siitä mihinkä esimerkiksi tämä talo on lakeja säätäessään päätynyt arvioidessaan kenties myös kansainvälisiä vertailuja tehdessään esimerkiksi presidentin palkkiota

työllisyyttä edistäviä toimia ovat muun muassa määrärahalisäykset ympäristö ja vesihuoltotöihin työllisyysperusteiset investoinnit sekä puolustusvoimien ja vankiloiden toimitilojen korjausavustukset

arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt että osa edellisistä presidenteistä on itse esimerkiksi palauttanut palkkiotaan tai lahjoittanut hyväntekeväisyyteen niin nähdessään

kyllösen kysymykseen siitä mitä hallitus aikoo tehdä verolainsäädännön muuttamiseksi niin että avoliitossa elävät tulevat tasa arvoiseen asemaan avioliitossa elävien kanssa

sikäli tietenkin tämä kirje joka nykyiseltä tasavallan presidentiltä tuli olisi tietysti voinut arvojohtajalta yhtä hyvin olla sellainen että hän olisi toivonut että hänen palkkionsa olisi laitettu verolle

katainen on todennut että koska pareilla on mahdollisuus tehdä valinta siviilisäätynsä suhteen ei voimassa olevaa verolainsäädäntöä voida pitää perustuslain yhdenvertaisuutta koskevien säännösten tai ihmisoikeuksia korostavan syrjintäkiellon vastaisena ja näin varmasti onkin

verotuksen kautta tietenkin se olisi tarkoittanut sitä että todennäköisesti sitä palkkiota olisi pitänyt korottaa jolloin tällaiseen populismiin mitä tässä alkuvuodesta nähtiin ei olisi ollut todennäköisesti syytä

lopetan siihen että miksi tällainen avoliitto joka on nimenomaan syntynyt siitä syystä että ei ole haluttu avioliiton tuomia velvollisuuksia ja oikeuksia parisuhteeseen ei tavallaan tulevaisuudessa ole enää mahdollinen toivon että tätä kysymystä valiokunta pohtii huolellisesti

on totta että verotuksen kautta myös julkisen talouden säästöjä palkkojen osalta pystyttäisiin varmasti saamaan jos korkeatuloisista puhutaan

arvoisa puhemies

keskusta sai turvattua yliopistokeskusten rahoituksen yliopistolaissa

minun mielestäni pitäisi keskustella myös siitä mitkä ovat presidentin ja esimerkiksi pääministerin palkkiotasot vertailla niitä myös kansainvälisesti puhua siitä onko järkevää jatkossakin sitoa esimerkiksi puhemiehen ja pääministerin palkkio toisiinsa ja niin edelleen

keskustan eduskuntaryhmä muistuttaa myös että ensi vuoden alusta yliopistoille tulevat uudet sitoumukset kompensoidaan sen mukaan miten aiemmin on sovittu

haluaisinkin kysyä nyt valiokunnan puheenjohtajalta kuitenkin vaikka lyhyesti perustelitte äsken minkälaista keskustelua te kävitte tästä asiasta ja teittekö esimerkiksi kansainvälisiä vertailuja ja minkälaisia asiantuntijoita kuulitte

eri yliopistojen välille ei saa syntyä kuilua

ammattikorkeakoulut ovat sijoittuneet alueellisen kehitystehtävänsä kannalta maantieteellisesti jopa paremmin kuin yliopistot

se oli kuitenkin parlamentaarisesti tehty kompromissi ja sen takia kannatettavampi kuin mielestäni aikamoisen epädemokraattisesti tehty linjaus hallitusohjelmaneuvotteluissa että nyt vaan näillä näkymin ilmeisesti itä suomen vaalipiirejä mätkäistään yhteen kysymättä sen kummemmin asiaa kaikilta osallisilta

joo liedosta ja komi te arvoisa herra puhemies

keskustan eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta työstämään edelleen ehdotuksia muun muassa opintotuen huoltajuuskorotuksesta ja opintotuen sitomisesta indeksiin

juuri näitä pareja tämä laki ei sitten tulisi koskemaan vaikka kenties juuri he tarvitsisivat tämän lain suojaa kuten olen ymmärtänyt lain puolustajien kommenteista

arvoisa puhemies

aikaisemmin on helposti monikin kansanedustaja kommentoinut jos jossakin muualla päin maailmaa tällä tavalla muutetaan vaalilakeja tässä tapauksessa se ei tietysti vaadi sitä muutosta perustuslakiin tai vaaleihin liittyvää lainsäädäntöä joka sopii itselle kenties paremmin

ei siis ole ollenkaan merkityksetöntä saadaanko harmaata taloutta kitkettyä pois vai annetaanko sille hiljainen suostumus

budjetissa lisätään merkittävästi tukea uusiutuvalle energialle

pääministerin ilmoitus vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä parlamenttien ja kansalaisten välillä on osoitus siitä että kiviniemen hallitus pyrkii kehittämään demokraattista kansalaisyhteiskuntaa

mieluummin hyväksyisin vaalialuemallin kuin sen että siellä tullaan nyt ulkopuolelta sanomaan että lätkäistäänpä vaan kolme vaalipiiriä yhteen ja siinä hyvä

tosiaan tässä alueiden muodostamisessa valiokunta hoiti hyvin tehtävänsä joka heille on uskottu ja joustavoitti tätä alueitten muodostamista

yritystoimintaa tukevat myös uudet myöntämisvaltuudet sekä suhdannelainat ja takaukset

se on hyvä että yhteistyösuhteet ministeriin ovat sen verran hyvät että järkeviä muutoksia tänne jo tulleisiin lakiesityksiin pystytään tekemään

olisi varmaan myös tarpeen selvittää olisiko järkeä siirtyä joidenkin muiden maiden malliin jossa poliisille tulisi tutkintaoikeus tutkintavelvollisuuden tilalle jolloin tutkinta nopeutuu ja saadaan enemmän tapauksia syyttäjälle ja oikeuteen

on tärkeätä että palveluitten saatavuus ei heikenny tämän uudistuksen yhteydessä ja tämä tarkoittaa tietysti myös jatkuvaa ja laadukasta koulutusta sille henkilöstölle joka maaseutuhallinnossa työskentelee

myös valtioneuvoston viime keväänä antamat ohjeet lainsäädäntövalmistelusta turvaavat sen että kansalaisjärjestöjä kuullaan valmistelun eri vaiheissa

jatkuvasti tulee joka vuosi aikamoinen nippu uusia ohjeita ja niiden pitäisi sitten kaikkien olla sisäistetyt ennen tukihakujen alkua

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

olen täsmälleen samaa mieltä siitä että niille jotka yrittävät huijaamalla saada etuja ei niitä kuuluisi antaa ja nämä asiat pitää yrittää selvittää mahdollisimman hyvin

muita konkreettisia toimia voisi olla esimerkiksi veronumeron antaminen kaikille ulkomaisille työntekijöille ja toinen esitetty toimenpide olisi nyt vapaaehtoisen tilaajan ilmoitusvelvollisuuden muuttaminen pakolliseksi aliurakoitsijan urakkasummista

kuten edustaja vehviläinen aikaisemmin totesi niin valitettavasti vr jostain syystä haluaa suosia myös pitempiä reittejä eikä ole sitä kautta ollut tukemassa sitä että sillä välillä tavaraliikennettä voimakkaammin liikkuisi

ja jos se on yksi peruste

kyllä se on ihan hyvä mutta silloin tämä laki ei toimi

rautateiden henkilöliikenteen yksityistämisestä täytyy sanoa että sinällänsä en ole sen avaamisesta itsekään innostunut mutta etelä savon edustajat olemme yhdessä ja myös maakuntaliiton taholta yrittäneet edistää sitä asiaa että huutokoskisavonlinna välille olisi henkilöliikennettä saatu ja sitä kautta myös lisäkäyttöä tuolle ratavälille

tätä kautta meistä jokainen hyötyy osaltaan jokaisesta harmaalta taloudelta pois saadusta eurosta

tosiaan tuossa lausumaehdotuksessa valiokunta jatkaa sillä linjalla että täällä suomessakin voidaan tulkita näitä eu säännöksiä valiokunnan niin tahtoessa

keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen vastuullisen ja määrätietoisen talouspoliittisen linjan jatkamista

siihen ulkoasiainvaliokunta mietinnössään pyrki suhtautui kriittisesti niin kuin täällä on sanottu kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöön ja toivoo entistä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa käyttöä

eurooppalaisenkin demokratian kehittämisessä aktiiviset kansalaiset ovat avainroolissa suomalaiset jotka ovat yhteydessä edustajiinsa eduskunnassa ja euroopan parlamentissa ja jotka esittävät uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

maataloudenkin innovaatiotarpeitten tyydyttämiseen liittyy myös se millä tavalla yksityisen sektorin toimintaan tämä kehitysyhteistyö liittyy myöskin täällä suomessa

ulkoasiainvaliokunta edellytti mietinnössään että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin yksityissektorin toimintaedellytysten vahvistamiseksi kehitysyhteistyössä ja elintarviketuotantoon sekä maaseudun kehittämiseen kohdennettavan määrärahan kasvattamiseksi